voisi sanoa että hallituksen omaksuma politiikka on yhtä järkevää kuin merihätään joutuneen laivan kapteenin päätös heittää pelastusveneet yli laidan aluksen keventämiseksi ja merikelpoisuuden parantamiseksi

on varsin hyvä että terveydenhuollon järjestelmän näkökulmasta palveluntarjoajien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia potilaan hoitotarpeen ja oikeuksien mukaisesta palvelusta myöskin aborteista

yliopistojen johdolle lokakuussa lähettämässään avoimessa kirjeessä opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen leimaa maamme korkeakoululaitoksen sirpaloituneeksi ja toteaa tutkimuksen jakautuneen liian moniin resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin ja toteaa kansainvälisen vertailun osoittavan että resurssien puute ei ole suinkaan keskeisin ongelmamme vaan niiden tehoton hyödyntäminen

on aivan kohtuutonta että useinkin hyvin kipeän aborttipäätöksen tehnyt nainen joutuisi etsimään sellaista terveydenhuollon yksikköä josta sitten löytyy näitä ammattilaisia jotka suostuvat tämän toimenpiteen tekemään

tosiaankin niin kuin täällä on sanottu syrjäseudulla tämä voisi tarkoittaa sitä että toimenpidettä ei ehditä ajoissa tekemään se viivästyy tarpeettomasti sillä onhan tietenkin ihan selvää että se olisi syytä tehdä varhain ettei tapahdu näitä pitkälle monille viikoille menneitä keskeytyksiä

mitä sitten tulee terveydenhuollon henkilöstön oikeuteen abortin tekemisessä niin on mielestäni kylläkin tällaisen henkilön sitten itse yritettävä etsiä sellainen työpaikka jossa nämä kysymykset voidaan ratkaista sisäisin järjestelyin ja ikävä kyllä olen sitä mieltä että jos ei sellaista paikkaa löydy niin sitten on ehkä mietittävä sitä onko oikealla alalla

käytettäessä tehokkuusmittarina ylempien korkeakoulututkintojen määrää suhteessa opetus ja tutkimushenkilöstön määrään esimerkiksi turun yliopisto menee helsingin yliopiston ohi niin humanististen tieteiden kasvatustieteiden luonnontieteen lääketieteen oikeustieteen kuin psykologiankin alalla

nyt muutenkin olisi tärkeää että keskitettäisiin huomio siihen että ehkäisyneuvontaa olisi tarpeellisessa määrin tarjolla ja myöskin kouluterveydenhuollon resursseihin olisi kiinnitettävä huomiota

kauppatieteiden alalla turun yliopisto lyö samassa vertailussa aalto yliopiston ja tekniikan alalla niin aalto yliopiston kuin kaikki muutkin suomessa teknistä tutkimusta ja opetusta harjoittavat yliopistot

vähin mitä hallituksen on tässä yhteydessä syytä tehdä on pelastaa suomen koulutus tutkimus ja opetus erityisellä tulevaisuuspaketilla ja tämä paketti on kohdistettava myös kehä kolmosen ulkopuolelle

yliopistot ovat aluekehityksen vetureita ja siksi hallituksen tulee ohjata voimavaroja yliopistoille myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella etenkin kun ne tunnetusti myös ovat menestyksekkäitä

nykyiseen tutkintorakenteeseen uudistuksia suunnitellessaan valtiovallan toivoisi myös ymmärtävän sen että pienelle kansakunnalle koulutus on ensiarvoisen tärkeää

nykyinen maisteripainotteinen malli palvelee elinkeinoelämää ja tutkimusta takuuvarmasti paremmin kuin kaavailtu koulutuksen vesittävä kolmen vuoden kandidaattimalli

näinä vaikeina taloudellisina aikoina kaiken kotimaisen teollisuuden tukeminen lisää työllisyyttä ja tuo mukanaan kasvavaa toiveikkuutta

ulosmyynti suoraan panimolta esimerkiksi erilaisten vierailijaryhmien tekemien tutustumiskäyntien yhteydessä korostaisi ja vahvistaisi paikallisuutta ja helpottaisi yrittäjyyttä

kyseessä olisi ihan järkevä helpotus jolla ei olisi negatiivisia kansanterveys tai kilpailuvaikutuksia sillä usein nämä juomat liittyvät olutharrastukseen eivätkä mihinkään ongelmakäyttöön josta täälläkin on tänään puhuttu

toinen vaihtoehto on tämä elintarvikekioskivaihtoehto josta edustajat myllykoski ja kärnä täällä jo kertoivatkin ja toinen vaihtoehto pienpanimoille tällä hetkellä on oluen myyminen jonkun paikallisen kaupan kautta ja tässä mallissa asiakas hakee juomansa panimolta tai sitten ne toimitetaan hänelle suoraan

tämä on itse asiassa viranomaisen ehdotus toimintamalliksi kun olemassa oleva laki ei tällä hetkellä sitä suoramyyntiä salli

arvoisa puhemies

arvoisat kansalaisaloitteen allekirjoittajat

tämä on todella hankala tapa ja aika teennäinen eikä mahdollista tuotteiden suoramyyntiä muun muassa näille panimovierailijoille joita näissä pienpanimoissa paljon käy

kiitos siitä

tämä kansalaisaloite onkin sujunut eteenpäin mallikkaasti ihan eilisiltaan asti jolloin tosiaan niin kuin täällä on moneen kertaan todettu sähköposteihimme tuli muutamassa tunnissa useita satoja pääosin täysin identtisiä turkistarhausviestejä ja useiden lähettäjien viestit tulivat useaan kertaan

ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö on tulossa ja näin ollen myös tämän hallituksen esityksen sisällön olisi voinut tuohon reformipakettiin sisältää no ei toki haittaa että asioita tuodaan tällä tavalla pieniä kokonaisuuksia kerrallaan mutta olisi voinut olla parempi tuoda sitten yhtenä kokonaisuutena

mutta tulevaisuus todellakin tehdään luokkahuoneissa ja on tosiaankin niin että niukat eurot on parempi sijoittaa sinne koulutuksen sisältöön kuin tyhjiin kouluseiniin

näilläkin alueilla voidaan kuitenkin miettiä enemmän yhteistyötä eri oppilaitosten jopa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä siten että samoja tiloja samoja opettajia samaa hallintoa voidaan hyödyntää oppilaitosten kesken ja tällä tavoin saada säästöjä aikaiseksi opetuksen kärsimättä

joka tapauksessa on erittäin tärkeää että järjestämislukujen tarkastelun yhteydessä mikä tähän hallituksen esitykseen liittyy otetaan huomioon koulutusmahdollisuuksien alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus ja tarve sillä tavoin että uudistus ei uhkaa toiminnan jatkuvuutta pienilläkään toimialoilla eikä toisaalta heikennä työelämän tarpeita

minä todella toivon että vastaavanlaista meidän tärkeän työvälineemme sähköpostin terrorisointia ei sitten seuraavien aloitteiden osalta harrasteta

tilaviineillähän tämmöinen myyntioikeus tällä hetkellä on ja se ilmeisesti jää ainoaksi poikkeukseksi koska se ehdittiin säätää ennen kuin liityimme euhun elikkä tämmöinen harmittavainen juttu tässä on

suomi elää viennistä

tämä ei liene järkevää kuitenkaan

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

pienpanimot niin kuin tässä on moneen kertaan todettu luovat tuotteillaan maaseudun elinvoimaisuutta kansallista identiteettiäkin jopa matkailun edellytyksiä ruokakulttuuria vahvistavat lähiruokabuumia ja olisihan se hienoa kun vahvojenkin oluiden suoramyynti olisi mahdollista mutta ehkä vielä jonain päivänä

mikäli emme toimi näin mutta sen sijaan kiellämme turkistarhauksen suomessa on tästä pahimmillaan seurauksena se että esimerkiksi joissakin aasian maissa käynnistetään turkistarhaus suuressa mittakaavassa näillä suomesta alkuperänsä saavilla eläimillä

arvoisa herra puhemies

maa ja metsätalousvaliokunta onkin tämän aloitteen ansiosta nyt todennut että nykyinen eläinsuojelulaki ei enää täytä nykyajan eikä edes perustuslain vaatimuksia

tämän ohella työryhmän tehtävänä on uudistaa turkiseläinten pitoa koskevan asetuksen vaatimukset niin että ne vastaavat paremmin nykyistä tietämystä turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavista vaatimuksista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

maailma ei ole yksinkertaistumassa vaan monimutkaistumassa ja tämä monimutkaistuva maailma tarvitsee vielä nykyistäkin syvempää ja laaja alaisempaa osaamista

joihinkin tehtäviin vaadittavaa kelpoisuutta voi toki harkita alaspäin mutta näitä siis kelpoisuuksia ja maisterikoulutuksen määriä ei pidä sekoittaa keskenään eikä näiden maisterikoulutettavien määriä alentaa

arvoisa puhemies

toisessa päässä etenkin juuri nämä lapsiperheikäiset perheineen viettävät vapaa aikaa kauppakeskuksissa ja sitten toisaalla kaupan alan työntekijöiden perheiden yhteinen aika vähenee

onko tämä hyvä kehityssuunta

hallitusohjelman mukaan ihmisten työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan

periaatteessa tämä edustaja niikon tekemä esitys on hyvin samansuuntainen tuon edustaja rauhalan esityksen kanssa ja tähän voikin siinä mielessä ihan yhtyä

mutta olisi ollut mukavaa että tähän olisi lisätty kun tässä nyt on vain todettu että lääkärillä on oikeus tuo terveydenhuollon henkilöstö myöskin ja olisi ollut mukavaa että tässä olisivat olleet mukana myöskin sanat vaarantamatta potilaan oikeuksia

laajentuneet aukiolot haittaavat harrastuksia vaikeuttavat lastenhoidon järjestämistä aiheuttavat ongelmia työmatkojen järjestämisessä ja vähentävät sitä perheiden yhteistä aikaa

suomessa myönnetään masennuksen takia pidempiä sairaslomia kuin muualla maailmassa ja samalla työhön paluun kynnys kasvaa

myös psykoterapiaa pitäisi olla enemmän ja nopeammin tarjolla

keskustelu on kaikkien asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta se olisi ollut hyvä lisäys tähän mukaan

jos masennuksen hoitoon otettaisiin aktiivisempi asenne saataisiin asiantuntijoiden mukaan nämä määrät puolitettua

mitä tekee yksinhuoltajan lapsi koulupäivän jälkeen kun äiti saattaa päästä työvuorosta pois vasta kymmenen maissa kaupan sulkeuduttua vuoropäivähoitoa kun kouluikäisille ei enää ole tarjolla

laajentuneet aukioloajat eivät ole juurikaan tuoneet työntekijöille edes kokoaikatyötä vaan lisätunnit ovat jakaantuneet useamman työntekijän kesken

on selvää että eugeenisin syin aborttia tulisi voida tehdä vain siihen rajaan asti kun sikiödiagnostiikan keinoin voidaan sikiön vaikea sairaus tai vamma saada selville

vaikkapa yksi vapaasti valittava päivä viikossa jolloin jokainen kauppa olisi kiinni

perusteena olisi etenkin pienten kauppojen sunnuntaiaukiolon kannattamattomuus sekä yrittäjien jaksamisen heikentyminen ja toisena nämä negatiiviset vaikutukset työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamisessa

edustaja östman toteaa esityksessään että nykyisin nämä tutkimuskäytännöt ovat muuttuneet ja tulokset näistä asioista saadaan jo varhaisemmassa raskauden vaiheessa

perusteluissa ei kuitenkaan tule ilmi millä raskausviikolla näillä nykyisillä tutkimusmenetelmillä nämä sairaudet ja vammat voidaan selvittää

selvityksen mukaan vuoropäivähoidon tarve ei ole aukiolojen vapauduttua kasvanut ainakaan suurissa kaupungeissa joilta asiaa kysyttiin tämä on itse asiassa varsin yllättävä tutkimustulos päinvastoin joissain se on jopa vähentynyt

senpä takia tätä aloitetta on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään vähän vaikea kannattaa

vuoropäivähoito ei toki ole kivaa lapsenkaan kannalta kun hoitajat ja muut hoidossa olevat lapset vaihtelevat johtuen tuon vuoropäivähoidon kolmivuoroluonteesta

toisaalta vuoropäivähoidossa noudatettava sääntö siitä että jos lasta ei ehditä noutamaan iltakymmeneen mennessä siirtyy noutaminen lapsen levon turvaamiseksi seuraavaan aamuun voi sekin olla hankaluuden syynä

on pelkkää hurskastelua väittää että pienet kärkihankepanostukset korvaisivat massiiviset leikkaukset joita teette läpi koko osaamis ja koulutussektorin

tulette siis lähivuosina seuraamaan kuinka osaamisemme rapistuu

keskittymisongelmia on yhä useammilla

siitä huolimatta pienennätte nyt koulutuksen tasa arvon määrärahaa

miten turvaatte sen jatkossa

keskeistä tässä nimenomaisessa säästölaissa on se että indeksijäädytykset ja muut valtionosuussäästöt säädetään nyt määräaikaisuuden sijasta pysyviksi

jopa opetushallituksen mukaan esityksen vaikutukset kohdistuvat kuntien ja muiden koulutuksen järjestää rahoituksena toimitaan tavalla jonka edellyttämien sopeuttamistoimien ja vaikutusten laajempi analysointi edesauttaisi koulutuksen järjestäjien varautumista

miksei järkeismurentaa osaltaan suomalaisen koulutuksen sivistyksen perustusta kun otetaan huomioon yhdessä koulutuksen tutkimuksen sivistykseen kohdistettujen miljardiluokan säästöjen kanssa esityksen vaikutukset koostuvat rahoitukseen ja toimintaan tavalla jonka edellyttämien sopeuttamistoimien ja vaikutusten laajempi analysointi edesauttaisi koulutuksen järjestäjien varautumista muutokseen

demokratia ja osallisuus ovat aidon vapauden ja tasa arvon edellytyksiä

muun muassa opetushallitus kiinnittää huomiota tämän säästötoimenpiteen ja aikaisempien säästöpäätösten kumulatiiviseen vaikutukseen sekä heijastumiseen koulutuksen laatuun ja kehittämisen pitkäjännitteisyyteen

yhteiskunta jossa yksilön vaikuttamismahdollisuudet riippuvat hänen sosiaalisesta asemastaan sukupuolestaan vauraudestaan tai kuulumisestaan johonkin väestöryhmään tai yhteiskuntaluokkaan ei ole demokraattinen yhteiskunta

demokratiapolitiikan tavoitteena on että päätöksenteko perustuu kansalaisten laajaan osallistumiseen ja että siinä toteutuu osallistumisen yhdenvertaisuus

lukiot ovat jo viime hallituskaudella joutuneet vähentämään pakollisia kursseja mikä hidastaa opiskelijoiden valmistumista ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen vaatii sekin ylimääräisiä resursseja

keskeistä on kehittää uusia kansalaisten osallistumis ja vaikuttamiskeinoja lisätä hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien ja kansalaisten kanssa sekä parantaa edustuksellisen demokratian toimivuutta

me kaikki tiedämme kuinka tärkeää vähintäänkin toisen asteen tutkinnon suorittaminen on ja se on ihan paras takuu työpaikan saamiselle nuoren tulevaisuuden suhteen

arvoisa puhemies

opetussuunnitelmia uudistettaessa tuleekin kehittää toimintakulttuuria kouluissa oppilaiden ja opiskelijoiden osallistamista ja osallistumista vahvistavaksi

kodin koulun ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä demokratiakasvatuksessa tulee vahvistaa luomalla nykyistä avoimemmat ja toimivammat yhteistyöverkostot

on toivottavaa että poliittiset päättäjät ja virkamiehet niin kunnallisella kuin valtiollisellakin tasolla voisivat käydä yhä aktiivisemmin kouluissa kertomassa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta

pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti

tammikuussa me kansanedustajat ympäri suomen vietimme kansanedustajat kouluissa viikkoa jolloin tapasimme koulujen opettajia oppilaita ja oppilaskuntien jäseniä